kun esimerkiksi ajatellaan että alemmalla tasolla lapsilisä on erittäin merkittävä niin voitaisiinko sitten niiden osalta joilla on sitä tulopuolta ja muuta ottaa harkintaan että lapsilisiä osittain sieltä leikattaisiin pois koska siellä riittää sitä maksuvaraa toimia näiden asioiden puolesta

kun sähköstä ja yleensä energiasta on tullut tänä päivänä välttämättömyyshyödyke on perusteltua että energiayhtiöt ja vesilaitokset olisivat mahdollisuuksien mukaan kunnan määräämisvallassa sekä kuntalaisten omistuksessa

esimerkiksi pohjois karjala on ollut uusiutuvien energialähteiden käytössä edelläkävijä sekä kansallisesti että kansainvälisesti tarkasteltuna

puhuttaessa turpeesta kokonaisalana sekä omana politiikkalohkona kuten kuuluu on pakko todeta että turvepolitiikka on enemmän tai vähemmän maassamme epäonnistunutta

turve on lisäksi tärkeä polttoaine monissa kunnallisissa energialaitoksissa sekä teollisuudessa yleensäkin yhdessä puun kanssa

toki tähän on osasyynsä myös sateisilla kesillä jolloin tavaraa ei ole saatu nostettua varastoon riittävää määrää

arvoisa puhemies

kun kysymyksessä on yhteiskuntapoliittisesti mitä merkittävin uudistus se olisi vaatinut huomattavasti perusteellisemman tietopohjan ja monipuolisemman käsittelytavan

toisaalta yksi varsin painava syy on myös se että turvesoiden lupaprosesseihin kuluu liikaakin aikaa

sisällöllisesti erityisen ongelmallisia ehdotetussa sääntelyssä ovat säännökset jotka koskevat uudistuksen tavoitteita sekä kunnille asetettavaa ajallisesti kireää selvitysvelvollisuutta

onkin mahdollista että pitkällä aikavälillä turpeen hinta nousee entisestään jos turvesoita ei saada lisää käyttöön

esityksen rakenne ei kaikilta osin noudata hallituksen esityksen laadinnasta annettuja ohjeita

nyt turvesoiden lupasumasta ja kotimaisen energiapuun tuen heikentymisestä johtuen turvelupa on johtanut siihen että useissa suomalaisissa isoissa kaupungeissa olevissa energialaitoksissa on jouduttu turvautumaan kivihiilen polttamiseen

kun esityksen lakitekstit koskevat periaatteessa kaikkia kuntalaisia olisi lakitekstien selkeyteen ja ymmärrettävyyteen tullut kiinnittää erityistä huomiota

tässä tapauksessa kuntajakolain muuttaminen väliaikainen muuttaminen ja sen eräiden säännösten kuvaaminen erillisillä laeilla on vaikeasti avautuva kokonaisuus

arvoisa puhemies

ei ole kovin soveliasta että kuntien kannalta tärkeä niin sanottu sote uudistuksesta vastikään valmistunut alustava ehdotus on liian epämääräinen ja ilmeisesti perustuslain turvaaman kunnallisen itsehallinnon vastainenkin

arvoisa puhemies

kun kysymyksessä on yhteiskuntapoliittisesti mitä merkittävin uudistus olisi sen perusvalmisteluun tullut osallistua myös eduskunnan oppositiopuolueiden edustajat

luontevimmin tämä olisi käynyt parlamentaarisen voimasuhteen mukaan kootussa komi teassa jossa virkamiehet ja muut asiantuntijat olisivat olleet pysyvinä asiantuntijoina

arvoisa puhemies

täällä on käytetty hyviä puheenvuoroja ja on todella hyvä että harmaan talouden ongelmiin on ruvettu pureutumaan ja todella kuittiasiat nostetaan tässä esille

niin kuin edustajat turunen ja eerola ovat maininneet täytyy ihmetellä nyt alkoholimyynnin osalta että tähän ei tätä niin sanottua kassakonepakkoa ole olemassa että käteiskuitilla tätä bisnestä voidaan edelleen pyörittää

se on erittäin ikävä asia

näkisin että tämä asia olisi välttämätöntä ottaa nyt valiokuntakäsittelyssä esille ja korjata tämä epäkohta

kun meillä on torikauppa hiipumassa ja noin poispäin niin näen että kyllä tämä kuitin kirjoittaminen on lisärasite torikauppamyynnissä koska

eivät tarvitse mutta kun tässä kuitenkin mainitaan tästä asiasta niin tähän kohtaan pitää tässä mainita eritoten että tämä huomioidaan ja nähdään koska se on kuoleva elinkeino tässä yhteiskunnassa niin että ei aiheuteta lisäharmia

myös positiivisia asioita tässä ovat nämä urheiluseuroille ja muille tapahtuvat toimenpiteet että näiden ei tarvitse näitä kuittihommia pyöritellä näissä asioissa

arvoisa puhemies

näihin epäkohtiinhan täytyisi puuttua ja niihin tulla niin sanottuja yrittäjähelpotuksia asioihin koska sinne kun näitä helpotuksia tulisi niin yrityksissä löytyisi sitten sitä varaa palkata myös ulkopuolista työvoimaa

se on aivan totta niin kuin tuossa edustaja hakkarainen totesi tietysti vahvan yrittäjätaustan omaavana että palkan sivukulut ovat hyvin suuri kompastus ja este sille että meille synnytettäisiin uusia työpaikkoja ja se on asia johonka on puututtava

yksi vaihtoehto tässä olisi kun mietitään että entistä enemmän automatisoidaan ja muuta esimerkiksi jonkinnäköinen robottivero

arvoisa puhemies

niin kuin tossavainen perusteli tällä tavalla pystytään sitten keventämään jo yläpäässä olevien työntekijöiden työtaakkaa ja vastaavasti kun meillä on työttömiä nuoria olemassa perehtymään tähän hommaan

tämä on edistämässä kaikella tavalla meidän yhteiskuntaamme ja on säästämässä työttömyysmenoja ja näin luomassa myös uutta ostovoimaa tässä

myös minä olen tehnyt yhdeksän talousarvioaloitetta ja ne ovat nimenomaan tiestöön liittyviä aloitteita

niin kuin täällä useammat edustajat ovat todenneet alemmille verkoille suuntautuvat lisärahoitukset eivät olisi ollenkaan pahasta koska siellä alempien tieverkkojen reunoilla ne meidän raaka ainevarat ovat ja tietysti myös on pidettävä maa asuttuna tuolla haja asutusalueilla

hallituksen esitys uudeksi kalastuslaiksi on aiheuttanut keskustelua julkisuudessakin hyvin paljon ja arvelin että myös minä muutaman sanasen mainitsen

otan tästä muutaman esimerkin

alaan perehtyneet ovat kantanaan tuoneet näkemyksiään myös uuteen lakiin

tämä on lieksasta joensuuhun tuleva runkotie ja tämä risteys muistetaan noin kymmenen vuoden takaisesta onnettomuudesta jossa viisi ihmistä menetti henkensä ja näkisin että olisi perusteltua että tähän tämä kiertoliittymä rakennettaisiin se loisi turvallisuutta tälle risteykselle

tietysti siinä oli erittäin kova kansalaisten paine joka aiheutti sitten hallituspuolueiden sisällä näkemyksiä ja ennen kaikkea sosialidemokraattien valtiovarainministeri rinne oli aktiivinen ja varmasti tätä asiaa vei siellä hallituksen sisällä eteenpäin

sitten tietysti itseä lähinnä on joensuun kaupungissa oleva niin sanottu raatekankaan eritasoliittymähanke joka on ollut pitkään vireillä

no sitten tietysti tässä on sellaisetkin kuin nämä harrastajakalastajat ja näiden saaliin kauppaaminen sitten

nytkään ensi vuoden talousarviossa ei ole tähän ollut rahoitusta löydettävissä niin että tulen tähän sitä esittämään että tämä hanke käynnistettäisiin

kun ajatellaan tätä harrastajakalastajien puolelta niin saaliit eivät ole suuria eikä muuta eikä se ole heille mikään pääelinkeino ja jos he ovat myymässä näitä tuotteitaan sitten kaupoille tai ravintoloille niin heiltä edellytetään elinkeinonharjoittamislupaa ja tämä kyllä ihmetyttää

risteys on sellainen että siinä melkein päivittäin tapahtuu jonkinasteisia liikennevahinkoja

onneksi siinä nyt ei ole vielä kuolemantapauksia ollut mutta kuitenkin se on sellainen kohta johon kaivattaisiin ja selkeyttä

vastaavasti he saavat sitten tuttavilleen naapureilleen tätä kauppaa tehdä ja tästä ei aiheudu mitään sen suurempia toimenpiteitä

tietysti meillä maakunnassa on myös näitä kaivoshankkeita ja nimenomaan polvijärvellä on merkittäviä kaivoshankkeita ja siellä sitten siirrellään näitä malmeja rikastettavaksi outokummun alueelle ja kaavin puolelle

sitten myös täällä keskustelussa on tullut esille näiden yksityisien vesialueiden asioiden siirtäminen jatkossa elylle

näin ollen olen esittänyt talousarvioaloitteessa rahaa tämän marjavaarantien joka on erittäin kapea ja huonokuntoinen ja siellä on rekkaliikenne runsasta peruskunnostukseen

tuntuisi kyllä näin maallikkona että entinen järjestelmä olisi ollut ihan riittävä ja siellä olisi ollut sitä asiantuntemusta

toivotaan että he käyttävät sitten asiantuntijoiden apua näissä toimenpiteissään

mutta lopuksi voin todeta että on hyvä että tämä asia täältä lähetekeskustelun jälkeen siirtyy valiokuntiin ja toivotaan että siellä vielä hiotaan tarkennuksia tälle

kalastus on kuitenkin tärkeä toimenpide hyvin monelle kansalaiselle tässä maassa

arvoisa puhemies

kannatan edustaja kivelän tekemää hylkäysesitystä ja vielä muutamalla sanalla tuen noita ajatuksia mitä on

näen että näin suuresta asiasta kuin vaalipiirien uudistusasiasta olisi käytävä keskustelu parlamentaarisessa järjestelmässä eikä näin vain niin kuin nyt hallituksessa on tehty että hallitus on sisäisesti tehnyt tämän esityksen

niin kuin kivelä totesi siinä on yksi positiivinen elementti meidän itäsuomalaisten osalta nimenomaan pohjois karjalan pohjois savon että tämä piilevä kynnys laskeutuu tässä mutta sitten siinä on niin paljon negatiivisia asioita

on juuri tämä ehdokasasettelu kun asetellaan se puoliutuu ja sitten mitenkä on tämä tasapaino pohjois karjalan pohjois savon osalta

arvoisa puhemies

ensimmäiseksi haluan kiinnittää huomiota tällä hallituskaudella yleiseen valituksen aiheeseen tierahoituksen puutteeseen

pttn mukaan suomen pitäisi ruotsin tasolle päästäkseen investoida runsaasti yli miljardi vuodessa kun liikenneinvestoinnit suhteutetaan väkilukuun

lisäksi biojalostamohankkeilla on erinomaisia paikallisiin luonnonvaroihin perustuvia työllistäviä vaikutuksia

arvoisa puhemies

tässä lyhykäisyydessään tämä

arvoisa puhemies

hallitus on linjannut ohjelmassaan hyväksyvänsä poliisien resursseista tehdyn pidemmän aikavälin kokonaissuunnitelman jonka mukaan poliisipalvelut turvataan koko maassa ja suomi olisi turvallisin maa euroopassa

valitettavasti totuus on se että rahoituskehykset eri poliisilaitoksilla ovat pahasti vajavaisia määräaikaisten ja eläköityvien poliisien tilalle ei palkata ketään resurssipulan vuoksi ylitöihin on yhä vaikeampaa saada työntekijöitä ja viimeisimpänä poliiseilta ollaan leikkaamassa myös henkilökohtaisia palkanlisiä joita hommansa hyvin hoita neet poliisit ovat saaneet

kansalaisten turvallisuuden ja yhdenvertaisuuden lisäksi uudistus koettelee toden teolla poliisin työssäjaksamista ja motivaatiota

säästöt näkyvät etenkin palveluissa

poliisit itse ovat kritisoineet uudistusta säästöjen lisäksi myös siitä että vastoin uudistuksen säästöhenkeä päällystön eli ylikomisarioiden rikosylikomisarioiden apulaispoliisipäälliköiden ja päälliköiden virkoja on lisätty ja palkkoja nostettu kun poliisit taas hakevat omia virkojaan uudestaan mutta pienemmällä palkalla

ennen hätäkeskukset osasivat antaa tarkat tiedot onnettomuuskohteista nyt pelastuslaitoksien tulee tarkistaa itse paikannustiedot

niin mukavalta kuin kotihoito monesta saattaa tuntua se ei ole enää mukavaa silloin kun vanhus ei yksinkertaisesti enää pärjää yksin asuvana

inhimillistä hyvää vanhustenhoitoa on myös se että tunnistetaan ne henkilöt jotka tarvitsevat laitoshoitoa ja ne jotka voivat vielä asua kotonaan

liikkuvan poliisin lakkauttaminen näkyy kansalaisille tieliikenteen valvonnan vähenemisenä ja ammattiliikenteessä esimerkiksi raskaan liikenteen ja kabotaasiliikenteen valvonnassa

vanhusten ei pitäisi tuntea pelkoa sairaalloista yksinäisyyttä masennusta tai hämmennystä

se on valvonut muun muassa kabotaasiliikenteen sääntöjen noudattamista ja joutunut puuttumaan räikeisiin jopa liikenneturvallisuutta vaarantaviin seikkoihin kuten ilman liikennelupia ajettaviin kuljetuksiin laittomalla polttoaineella tai sormeilluilla piirtureilla ajettaviin kuljetuksiin ja esimerkiksi ylikuormiin jotka ovat valitettavan yleisiä itä ja pohjois suomen harvaan asutuilla ja vähän valvotuilla alueilla

meillä on todella paljon vanhuksia jotka tarvitsevat laitoshoitoa mutta joilla ei yksinkertaisesti ole varaa yksityiseen laitoshoitoon

minulla onkin hyvä esimerkki lähipiiristäni

arvoisa puhemies

harmaan talouden torjunta on ollut yksi tämän hallituksen kärkihankkeista mutta liikkuvan poliisin lakkautus käytännössä pysäyttää harmaan talouden torjunnan teiden päällä

omaishoito on valtiolle kustannustehokasta vanhustenhoitoa mutta sitä tulee kehittää tasa arvon nimissä siten että omaishoidon tuen myöntämiseksi määritetään yhtenäiset perusteet ja että omaishoidon tuki siirtyy kelan maksettavaksi

omaishoitajista on myös pidettävä siinä määrin huolta että heille turvataan ainakin säännölliset vapaapäivät koska heidän työnsä on raskasta mutta arvokasta

arvoisa puhemies

en ajatellut tässä käyttää puheenvuoroa nimittäin tuolla valiokunnassa kuulin kyllä tästä asiasta ihan riittävästi kun siellä asiantuntijoita kävi

kyllähän tällä on pitkässä juoksussa tarkoitus todella meidän autokantaamme uudistaa kun on tieto että meillä on yli kymmenen vuotta vanha autokanta ja tosissaan se aiheuttaa sitten vielä myös ympäristölle näitä haittoja

katsotaan mikä tämä kokeilun tulos on ja toivotaan että se piristää myös autokauppaa koska autokauppakin on omassa haasteellisessa tilanteessaan tässä asiassa ja tätä kautta saataisiin parannusta

täällä on käytetty ihan hyviä puheenvuoroja ja itsekin ajattelin että muutamalla sanalla otan kantaa tähän asiaan

arvoisa puhemies

arvoisa ministeri kyllä vain kansalaisten tuomat asiat julkisuuteen tuovat ja meillä iltapäivälehdet kertovat millä tavalla tämän hätäkeskusuudistuksen jälkeen on tapahtunut

tietysti yksi asia mikä tässä nyt vielä on on se että auton verotuksen suhteen meillä olisi ajateltava sitä että autoverotuksessa on sitten nämä elementit ja enemmän siirrytään siitä sitten kulutuspainotteiseen hommaan

ja sitten kun mietitään että velkajärjestelyn aika vielä edelleen jatkuu siinä niin kyllä siellä nimenomaan sitä potentiaalia olisi perustaa uutta yritystoimintaa ja tuoda sillä tavalla tähän yhteiskuntaan uusia tuloja

aivan varmasti kun joensuussa hätäkeskus toimi siellä jos missä oli sitä paikallistuntemusta ja tietämystä mutta nyt kun mietitään että kuopiosta annetaan käskytys niin aivan varmaan ollaan hataran päällä näissä asioissa

sekin on tietysti oma haaste kun mietitään autoverotusta haja asutusalueella jolla ei ole julkista liikennettä ja auto on välttämätön ja tämä asia pitäisi jollakin tavalla pystyä kompensoimaan mutta sinne suuntaan tässä olisi mentävä

kuntien määrä ja koko eivät voi poistaa sitä ongelmaa että suomessa on hyvin ja huonosti menestyviä alueita tai vähän ja paljon asutettuja alueita ja näin ollen pienikin kunta voi olla innovatiivinen ja elinvoimainen

todellisuudessa suurkunnat eivät loista tehokkuudessaan

kuntien määrän sijaan olennaisinta olisi keskittyä siihen kuinka palvelut saadaan toteutettua parhaiten ja mitkä palvelut kuuluvat valtion ja mitkä kuntien toteutettaviksi

kuntien määrällä ja koolla keinottelemalla maamme huoltosuhde ei muutu eikä veronmaksajia ole kuntauudistuksen jälkeen yhtään sen enempää kuin sitä ennenkään

milloin paljastatte todellisia numeroita esimerkiksi kaksikielisyydestä aiheutuvista kustannuksista kuntauudistuksen yhteydessä